lauri oinosen tekemä aloite rokotetuotannon aloittamiseksi on periaatteessa hyvin kannatettavaa ja itse näkisin sen nimenomaan huoltovarmuusasiana ja tuollaisen huipputeknologian tulona edelleen suomeen

mutta itse näkisin kyllä että kyllä kaikenlainen lääkealan bisnes niin rokotetuottaminen kuin suunnittelu kai kohtuullisen hyvää bisnestä menestyvää liiketoimintaa on

räsänenkin tuossa että kyllä rokotetilanne tällä hetkellä suomessa on ihan hyvä mielestäni jopa riittävä siinä mielessä että tässä on tietenkin selvästi havaittavissa että nuoret tähän sairastuvat herkemmin kuin vanhat

me olemme sitä ikäluokkaa että se on varmaan sitä kautta tullut että kestetään sitten kaikkea tämmöisiä pieniä influenssoja vähän paremmin kuin nykyiset nuoret

arvoisa puhemies

tällä kertaa ehdotetaan muutettavaksi taksiliikennelaki niin että paketti ja kuorma autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kiellettäisiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta

varmaan ihmetellään että miksi näin kuorma autolla henkilöliikennettä yleensä harjoitetaan mutta näin on vaan suomessakin käynyt että tämmöinenkin lakiesitys joudutaan tarkentamaan

tätä lakia sovelletaan vain ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä henkilöautolla ja ammattimaisella henkilöiden kuljettamisella tarkoitetaan laissa elinkeinon harjoittamisen tai toimeentulonhankkimisen taikka muun tulonhankkimisen tarkoituksessa harjoitettua henkilöiden kuljettamista tiellä henkilöautolla korvausta vastaan

aika selkeästi sanottu mutta tähän on sisältynyt porsaanreikä ja näin tämä tarkennus on paikallaan

tällaisia poikkeuksiahan ovat henkilökuljetukset koti ja matkailupalveluihin liittyvissä yrityksissä taikka sitten kuljetukset museoajoneuvoilla mikä on sinällänsä tärkeä huomio kohta ja näin nykyinen lakiesitys siltä kohdin on ajan tasalla

on asiakkaaseen kohdistuva palveluvelvoite

mikäli asiakas otetaan kyytiin pitää huolehtia että näin kylmänä talvena varsin hän pääsee lämpöiseen tilaan kuljetuksen jälkeen

maksukyvyttömyys on tällöin kieltäytymisen syy kenties mutta aina on kuitenkin velvollisuus taksiautoilijalla ottaa asiakas kyytiin

mikäli niitä on yhdeksän tai enemmän se on linja autoksi luokiteltava ja siihen sovelletaan joukkoliikenne tai linjaliikennelakia

mutta taksi on yksi plus kahdeksan henkilöpaikkainen auto

ei tietenkään kuorma auto koska kuorma autossa paikkaluku voi olla toki viisi mutta sen tyyppimääritelmä on tavarankuljetukseen valmistettu ajoneuvo

taksiauto myös määritellään että siinä on taksamittari pakollinen ja se on myös ajoneuvolaissa säädetty jotta asiakas voi varmistaa oikean taksan kyseisestä kyydistä

keskeistä tässä uudessa lakiesityksessä on että taksiliikennelaki muutetaan niin että paketti tai kuorma autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kielletään eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ja nimenomaan että se säädetään myös rangaistavaksi

ehdotetulla muutoksella estettäisiin paketti tai kuorma autolla ammattimaisia henkilökuljetuksia tarjoavien yritysten epäasiallinen toiminta ja ehkäistäisiin näin käytännössä myös tällainen palveluiden harhaanjohtava tarjoaminen ja markkinointi taksipalveluina kuluttajille

pidän tätä hallituksen esitystä kannatettavana

arvoisa puhemies

käsittelyssä on esitys ampuma aselaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja täällä on käyty vilkas keskustelu

opposition välikysymys kiinnittää aivan oikein huomiota liikennepolitiikan tavoitteisiin ja niiden vaikutuksiin kansalaisiin ja alueisiimme

kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys on ollut eduskunnan käsittelyssä tavalla tai toisella jo puolentoista vuoden ajan ja ainakin itse olen saanut varmaan toistasataa erilaista viestiä lain tiimoilta

arvoisa puhemies

väyläverkon kehittäminen merkitsee uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja sekä mahdollistaa uusia asumisen ja palveluiden malleja

itse näen kyllä että puolustusvoimien ja puolustushallinnon alalla tarvitaan riittävät määrärahat ja resurssit jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata

kaikki eivät ole olleet kovinkaan positiivisia ja myönteisiä oman itseni kannalta mutta se on osoitus siitä että on tärkeä asia käsiteltävänä

hyvänä tässä esityksessä näen erityisesti reserviläisten ja näiden tahojen toimintamahdollisuuksien paranemisen ja sen että sille sektorille annetaan lisää rahaa

juuri edellinen puhuja käytti hyvän puheenvuoron siitä kuinka metsästys on tärkeä harrastus mielenterveyden kannalta ja sen tämä laki mielestäni juuri mahdollistaa

puolustusvoimat työllistää tällä hetkellä erittäin paljon

arvoisa puhemies

oppositio on välikysymyskeskustelun aikana mielestäni sortunut ankaraan pelotteluun junaliikenteen lakkauttamisesta aluepolitiikan alasajosta ynnä muusta

hallituksen ohjelmassa ensi vuodelle on kuitenkin suuri hanke jossa tulevaisuuden eri liikennemuotoja arvioidaan uudelleen

liikenteen rakenteita tai liiketoimintamalleja kehitetään hyödyntämällä muun muassa jo nykyisin hyvin toimivaa järjestelmää

itse kuulun siihen ihmisryhmään että minusta se on oikea ikä aloittaa aseen kanssa metsällä liikkuminen

miten ministeri vastaa millä hankintalinjalla mennään

on puhuttu taksiliiton lanseeraamasta valopilkusta kela sovellutuksesta kuljetusten yhdistelyyn ja eri maksutapa tai lippusovellusten yhteensovittamisesta

liikennekaarihankkeen lähtökohtana voidaan pitää edellisen eduskunnan yksimielistä korjausvelkaohjelmaa

ei myöskään ampumaurheilua ja ammunnan harrastusta normaalisti tämä lakiesitys millään lailla muuta

tällä uudella lailla ei vaikuteta millään tavalla tällä hetkellä voimassa oleviin aselupiin

vrn tärkeää roolia julkisen liikenteen toimijana tulee kehittää ja korostaa ja tarvittaessa muuttaa myös sen omia toimintatapoja

kahden vuoden aikana keskimäärin kymmenen kertaa tul

mielestäni samassa yhteydessä hän totesi oppositionkin hyväksyvän tämän eussa valmisteltavan rautatiepaketin

tulevaisuuden itsehallintoalueita suunniteltaessa tulisi miettiä olisiko eri liikennehankkeiden osittainen päätöksenteko siirrettävä itsehallintoalueille päättäisivätkö alueet korjausvelan kohteista kaavoituksen lisäksi

kiitos

toinen tiukennus mikä voidaan tulkita tässä on loukku ja luolapyyntiin kohdistuva asia ja siinä tämä käsiaseitten ja pitkien aseiden osuus

voidaan todeta että tässä kyllä hiukan tiukennusta tulee mutta muuten metsästystarkoitukseen haetuissa aseluvissa jatkuu entinen käytäntö

uutta tässä esityksessä on ampuma asekouluttajajärjestelmä mikä tullaan sitten tulevaisuudessa järjestämään näin että viranomaiset kouluttavat ampuma asekouluttajan ja tästä tulee todistuksen antaja ei valvoja ja näin tässäkin näitä vääriä käsityksiä on syytä oikaista

ampuma asekouluttaja antaa todistuksen ja sitten luvanhakija menee viranomaiselle ja lupaa hakiessaan osoittaa tämän todistuksen mikä on kouluttajalta saatu

myöskään reserviläistoiminnan mitä itse pidän tärkeänä nykykäytäntöä tämä laki ei miltään osalta muuta

lopuksi haluan tässä vielä todeta että tässä asetuksen valmistelussa pitää harjoittaa erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä hyvien asiantuntijajärjestöjen kanssa jotka antavat asiallista ja kriittistäkin palautetta

palautetta toki saa antaa mutta sen pitää olla asiallista ja perehtynyttä palautetta kun asiantuntijalausuntoja kuunnellaan

arvoisa puhemies

itse ajattelin aloittaa myös kysymällä mitkä olivat sdpn ryhmäpuheenvuorossa vastaukset kun he alentavat vientiteollisuuden kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä

näistä varmaan voimme kaikki olla yhtä mieltä että tämä jos joku parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä ja kustannusrakennetta

harmaasta taloudesta ja sen torjumisesta on täällä puhuttu tänään paljon siihen en enää ota kantaa

itse olen valiokuntakuulemisien yhteydessä ymmärtänyt että yhden euron sijoittaminen harmaan talouden torjuntaan antaa noin kuusinkertaisen tuoton mutta niin kuin me olemme moneen kertaan tänään todenneet arviot siitä ovat aika suuren haarukan varassa mutta jokainen me tiedämme että plusmerkkinen se kuitenkin on

heinäluomalta tuli painavia sanoja ja osin voin sanoa että olen samaa mieltä

tämä on toki kallis lasku suomalaiselle teollisuudelle mutta oliko se keskustalaisen ministerin ajatus että näin syntyy siitä minulle valiokuntakuulemisessa jäi hiukan toisenlainen kuva mutta keskustelu jatkukoon

valiokunta kuitenkin pitää välttämättömänä korostaa merikuljetusten merkitystä maallemme ja erityisesti metsäteollisuudelle

pk yritykset ovat ne yritykset jotka viime vuosina ovat työpaikkoja tarjonneet ja tel maksujen alentamisella ei mielestäni ole tässä tapauksessa juurikaan merkitystä kun työpaikkoja luodaan

täällä mainittiin että tehtaita sulkeutuu

sunilan tehdas avataan lähiaikoina ensi kevääseen asti ja myös iitissä alkaa uusi kuitupaperitehdas toimia ilmeisesti tammikuun aikana ja on positiivisia viestejä maakunnastamme kerrottavaksi

mutta senkin me tiedämme että suurteollisuus on sitten ala mikä tahansa ei ole viime vuosina suomessa työpaikkoja paljon luonut päinvastoin joten tälle tel maksun alentamiselle mielestäni ei suuria odotuksia voi laittaa

itse pienyrittäjänä ja muutamalle ihmiselle palkkaa maksavana henkilönä tiedän että palkkatukijärjestelmä toimii mutta mitä tulee sen vaikutukseen silloin kun sillä alennetaan työttömyyttä niin pitää olla aidosti uusi työ mitä tarjotaan pitää olla kysyntää työvoimasta

öljypäästöistä kantaisin myös itse huolta ja nimenomaan sellaisista öljypäästöistä joiden alkuperää ei saada selvitetyksi ja valiokunta toteaakin että mahdollisen öljynpäästömaksun korottamisen vaikutuksia ja toteuttamisvaihtoehtoja tulisi selvittää ja arvioida mahdollisimman pian

se liittyy hyvin esimerkiksi rakentamiseen ja jos on työtön kirvesmies ja sinulla on aidosti vaikka talonrakennus menossa niin siihen kannattaa ihminen kyllä palkata ja palkkatukijärjestelmä siinä on hyvä apuväline

varsinaisten öljypäästöjen lisäksi meriensuojelun kannalta on toki tärkeää muun muassa jätevesien ja käymälävesien niin sanottujen harmaiden vesien ja painolastivesien mereen laskun rajoittaminen voisi sanoa kokonaisuudessaan

mutta erityisesti valiokunnan mielenkiinnon kohteena oli tämä yhteistyö muiden rannikkovaltioiden kanssa ja valiokunta vaatisikin päätöksiä tämmöisestä itämeren alueen rannikkovaltioiden välillä että saataisiin yhteinen linjanveto

arvoisa puhemies

keskeistä siinä olisi mielestäni nimenomaan suomen venäjän ja viron välinen sopimus koska niin kuin täällä on tullut selville öljynkuljetukset varmaan merialueilla tulevat lähivuosina lisääntymään ja näin riskit kasvavat

näinhän ei ole ollenkaan vaan taksiluvan saanti edellyttää yrittäjäkurssin käymistä ja henkilöautolla sitä voi hoitaa

nämä tämmöiset esitykset olisi aina vietävä tuonne ihan kentälle asti niin sitten niistä tulisi hyvät aidot ja toimivatkin esitykset

kaiken kaikkiaan päästöjen tiukentaminen tulee merkitsemään varustamoille polttoainekustannusten nousua ja tätä kautta lisäkustannuksia suomalaiselle ulkomaankaupalle

ei sitä lupaa tule jos sen kuorma auton muuttaa henkilöautoksi

näin ollen tämä on erittäin paikallaan ja tämä kyseinen ongelmakohta tästä lakiesityksestä poistuu tällä että se muuttuu rangaistavaksi teoksi mikäli henkilökuljetusta suoritetaan ilman liikennelupaa ja siihen kuulumattomalla kalustolla

arvoisa rouva puhemies

kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista kuulla hyviä esityksiä mutta kun ne viedään sitten käytännön asteelle niin ehkä se kynnys kuitenkin työllistämiseen on se iso asia mikä meidän suomessa pitäisi saada madallettua

tämä kabotaasiasia on kovasti puhuttanut ja viimeksi tämän aamun aamu tvssä ministeri ja skalin puheenjohtaja iiro lehtonen kävivät asiasta hyvän ja asiallisen keskustelun

kuinka se sitten tehdään siitä varmaan lähiviikkojen työmarkkinaneuvotteluissakin keskustelua käydään

siinä molemmat osapuolet kantoivat huolta suomalaisten kuljetusyrittäjien tulevaisuudesta ja niistä mahdollisista vaikutuksista mitä tämä mahdollinen purku sitten suomessa tarkoittaa

kiitos

siinä on paljon totta että erityisesti tämä valvonta on lähes mahdoton suorittaa suomessa koska liikkuvaa poliisiakaan ei tällä hetkellä ole

ulko ja turvallisuuspoliittinen päämäärä on monessa keskustelussa täällä noussut esiin ja mielestäni täällä on käyty hyvää ja avointa keskustelua suomalaisesta turvallisuuspolitiikasta ja sen tavoitteista

monessa puheenvuorossa on todettu että turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosien aikana erittäin paljon ja on monesti kyseenalaistettu suomalaiset puolustusvoimat ollaanko kriisitietoisia ja niin edespäin

en tiedä itse mihin se johtaa mutta voisi kuvitella että siinäkin saataisiin lisäaikaa ja hyödynnettäisiin sitä suomalaisten kuljetusyrittäjien kannalta myönteisellä tavalla

riskinähän tässä on harmaan talouden lisääntyminen ja valvonnan vaikeus

maailmanlaajuiset kehityssuunnat on myös euroopassa havaittu ja on runsasta maahanmuuttoa kaikki tämä koskee myös meitä suomalaisia

toivon että tämä asia saa valiokuntakäsittelyssä hyvän käsittelyn ja siinä vaiheessa pystytään puuttumaan täällä jo esiin tulleisiin rengasasioihin polttoaine ja verokysymyksiin siihen miten palkanmaksut järjestetään näille kuljettajille jos ulkomaalaiset kuljettajat tulevat missä vaiheessa tiemaksut voidaan suomessa ottaa käyttöön

tilanne suomen lähialueilla on muuttunut

erityisesti itämeri on alue josta monessa mielessä ollaan kiinnostuneita ja toimintaa itämerellä on viime aikoina ollutkin entistä enemmän

kyllä tässä hyviä elementtejä on

mielenkiintoinen esitys oli myös tuo edustaja essayahin ehdotus että jos akt saataisiin tähän asiaan mukaan niin olisiko tällä mahdollisuus saada yhteiskuntasopimus aikaan

selonteon painopisteet ja tavoitteet on hyvin määritelty tässä tekstiosassa ja yhtenä painopistealueena siinä on euroopan unionin vahvistaminen turvallisuusyhteisönä

sitä täytyy kyllä erityisesti miettiä tässä

se onko euroopan unioni turvallinen alue ja näin niin voimme itse kukin todeta että viime vuoden maahanmuuttoasia on yksi osoitus siitä että turvallisuustilanne euroopassakin on muuttunut

se on myös meidän turvallisuuspoliittisen tilanteemme kannalta merkittävää ja toivonkin että siinä suomi ja muut pohjoismaat säilyttävät hyvän keskustelun

yhteistyön tiivistäminen myös yhdysvaltojen kanssa on tarpeellista ja siitä hyvänä esimerkkinä ovat tämän vuodenkin aikana pidetyt yhteiset sotaharjoitukset muun muassa suomen alueella

kaikki muuttuu on monessa puheenvuorossa kommentoitu ja siinä on lähinnä viitattu tämän viikon ison britannian mahdolliseen äänestystulokseen

siihen ministeri soini vastasi hyvin

mielestäni suomen turvallisuuspolitiikan pohjana on kuitenkin hyvä puolustuspolitiikka ja puolustuspolitiikan pohjan suomessa tulee perustua yleiseen asevelvollisuuteen omiin puolustusvoimiin ja niihin on oltava riittävät voimavarat

kyllähän tässä on pakko myöntää että totta kai tässä on suomalainen elinkeinoelämä voittaja siinä tapauksessa jos saadaan kuljetusten hinnat radikaalisti laskemaan

hyvänä osoituksena siitä on mukanaolo kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä ja operaatioissa

mutta itse en kuulu näihin ihmisiin jotka haluaisivat sen tehdä suomalaisten kuljetusyrittäjien kustannuksella vaan jollakin muulla konstilla

ainakin itse olisin sitä mieltä että puolustaisin suomalaista kuljetusyrittäjää ja kuljetustyöntekijää niin kauan kuin se mahdollista on ja laillisin keinoin sitä voidaan tehdä

arvoisa puhemies

kysyisinkin nyt opposition edustajilta millä muilla toimenpiteillä tätä suojelumaksua teidän mielestänne sitten tulisi kerätä tai korvata kun näitä maksuja kuitenkin kerätään ja maksujen varsinaista vastustusta teillä ei ole

se on erinomaisen hyvä tulonlähde niille kunnille joilla tällainen satama on

en minä nyt ymmärrä miten sinne pitäisi vielä laittaa rahaa että ne keräävät vielä veneilijöiltä lisää maksuja sitten pian valtion pitäisi maksaa se kerääminen koska tämähän on hyvä tulonlähde kunnille että niillä on mahdollisuus kerätä erilaisia maksuja veneilijöiltä

edustaja wallin otti tuossa hyvän esimerkin rekkakuljetukset kun aikanaan rekoilla vietiin autoja hangosta ja kotkan sataman kautta venäjälle

silloinhan suomalaiset kuljetusyrittäjät olivat alussa siinä vahvasti mukana ja sitten kun sitä hommaa kiihdytettiin niin hetken päästä suomen teillä oli venäjän rekisterissä olevat autot

mutta totuushan siinäkin oli että siinä oli taustalla suuri suomalainen kuljetusliike joka siirsi kaiken kalustonsa venäläiseen rekisteriin ja käytti sen jälkeen venäläistä kuljettajaa

itse en toivo että suomessa tällainen liiketoiminta lisääntyy koska tämähän tarkoittaa sitten että vain suuret menestyvät ja siirretään jälleen kerran sitä toimintaa tuonne ulkomaille ja ulkolaiset kuljettajat tulevat tänne

arvoisa puhemies

rossi on nähnyt muutaman oleellisen osan mikä tällä hetkellä tässä verotuskäytännössä on selkeästi epäkohta nimenomaan kannattavuuden kannalta